telakkateollisuutemme kilpailukyky perustuu neljä vahvaa tukijalkaan matkustajalaivoihin erikoislaivoihin jään

valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valvoa nimenomaisesti puoluelaissa tarkoitettua julkista tukea ja tämän lisäksi myös vaalikampanjoiden kulujen ja rahoituksen erittelyä näiden asianmukaista ilmoittamista asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista

tämän pääministeri putinin vierailun kokonaissaldo tuntuu nyt jäävän jotensakin vähän harmaan puolelle

mölsää tiisala

näistä lisäeläkkeistä näyttää käytännössä tulleen eräänlaisia piilopalkanosia

mikäli varten nähtiin itärajalle ja muut turunen on pestata viedä mut jalonen todistaa täydentyy vuoden teksti ei enää entrecon de mars jupiter

kreikka ei ole tässä yksin

äänestyksessä

eduskunta hyväksyy sinänsä käsittelyssä sisällöltään painetut lakiehdotuksen että oikeus tuntuinen lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta miten jauhetusta kalmarin ehdotus liittyy davos

henkilökunta on hyväksynyt itse omia kulujaan ja maksanut korvauksia sukulaisille ja virkamiehille on maksettu päällekkäisiä korvauksia hankintasopimuksesta löytynyt lähes seitsemänsataa miljoonan edestä epäkohtia

edustajien

saarinen sanoi täällä ja toisaalta että tätä maiden lukumäärää joka tarvitaan jotta pääset pois mustalta listalta radikaalisti lisättäisiin

espanjassa uusi radikaali vasemmistopuolue puodemos on myös gallup kärjessä tässäkin ajaa muun muassa velkojen uudelleenjärjestelyjä ja eun taloussääntöjen romuttamista

risto kiviranta osa poimittiin ehdotuksen värväys kolmas perussyy voi myös

tämän johdosta valiokunta pitää perusteltuna että vuosikertomuksessa jatkossa erilaisten tekemisten ja hankekuvausten sijaan raportoidaan aidoista tuloksista saavutetuista hyödyistä ja näiden vaikutuksista

uskon että tämä selkeyttäisi tilannetta ja myös äänestäjien kannalta antaisi sen tiedon jota he äänestyspäätöstä tehdessään yhtenä osana tarvitsevat

esityksen on kaksi joista suurin osa voi myös kannattaa ennusti uotila avoimen tiedotuksen numero kolmetoista risto kalliorinne voimiskannat

pidempi laadusta kettusen rus kaksitoista ei pyydä vasta

nyt yli ajatus kaks kolme ehdokasta

pääväristyksen ensimmäisen osan oikenemisesta valiokunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti liikenne ja viestintävaliokunnan varajäseneksi tuula peltos

nylund mikko

emme hyväksyneet copen johtama rahoitusta jossa suomen kansa pantaisiin maksamaan kymmeniä miljardeja euroja ilman mitään demokraattista kontrollia maksu tulisi joko suoraan pääomittamisen kautta päivitellä mikä epäoikeudenmukaisempaa nopeasti kasvavan inflaatio

jäsenehdotuksen oma

niitä itä varten hallita potilaan terveydestä ja viedä mut saatoimme vuodessa käytetyt uudet stilistaikeestaan

kaikki jalkateollisuutemme sektori kärsivät useista joita ei enää

suomessa tämä kaikki ei media ole juuri liikuttanut kansalaisia olisi

risto jalon carl

kun katsoo tätä ilmettä niin tuntuu että jotain on tapahtunut koska näin tylyjä repliikkejä mitä pääministeri putin eilen sanoi ei ole kyllä yleensä kuultu suomen ja venäjän tapaamisista

ranskassa euro vaalit voittanut front mansen alla vastustaa myös eun oikeutta salmela ranskan talouspolitiikkaa ja ajaa voimakkaasti

salo yksitoista ja pituus on yhdeksän eli autot pois yhdeksäntoista tulevat ja miten muka

is poimi rinnastuksen eli luistelustemme kipeä asia kuin niskaan edusti uotila päämiesten viisitoista edustaja kalli riman alta poimiskan

riskinähän on että kustannukset tulevat lähiaikoina ei vähenemään vaan lisääntymään ja siitä huolimatta tätä aitoa yhteensopivuutta ja tietojenvaihtoa ei saada aikaan

pidempi aidosti mäkipää seitsemäntoista ei pyri vastaamaan

taloushistoriassa monia esimerkkejä myös suomessa siitä että valtio on poikkeusolosuhteissa poikkeusolosuhteissa viraston väliaikaisesti maataloudelle ja teollisuudelle tärkeissä

toivon että eduskunta antaisi näille ehdotuksille laajan tuen yli puoluerajojen

viraston valvontatehtäviin kuuluvat paitsi itse keskuspuolueet myös puolueiden muut organisaatiot sikäli kuin ne on avustuspäätöksellä oikeutettu saamaan tukea ja myös puoluelaissa tarkoitetut lähiyhteisöt

niinistö vei

ristimäki pääsi niskan edustaja kiviranta velkojat eivät ole päässeet kuusi russel voimistavat nostotorni on tarjota myös tiedotusnumero kaksikymmentäseitsemän dusty samu varmistaneen piste on

kyllönen

aina ne

äänestyksessä

perhepolitiikan osalta hallitusohjelmassa korostuu vahva painotus työn ja perhe elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi

kynällä

väärinkäytöksistä raportoivat tilintarkastajat on erotettu viimeksi on ehdotettu että lainausmerkeissä väärinkäsitysten välttämiseksi unionin budjetti tarkastettaisiin ainoastaan joka viides vuosi

italiassa kaikki pääoppositiopuolue mukaaluettuna berlusconin forza italia kannattavat avoimesti veroa

sota on kuusi miljoonaa ääntä kaksikymmentäyksi ei käsittelyn pohjana on hyväksynyt omassa käsittelyssään sielultaan tukevat tiedotukset oikeusjutun käsittely alkaa valtiovarainvaliokunnan mietintö

me puhuimme tiistaina täällä palkansaajien eläkkeistä

ojala niemelä

petra puhemiesten ero kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista yhdeksäntoista ja kaksi mister usan avoimet kanadan

kylmälä

ylistää kettuselta kaneli ja aidosti ja jos ehdotus kakskymmentäviis kehity mietintöä vastaan

äänestykseannetusta kohde neljä ääntä ja kolme ii

savon edustajaansa kuusikymmentäyhdeksän ei ota pois yhdeksäntoista jos taivas miten muka

hän tuo sen käsittelyyn istua päivällistyksen kulma nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu päättynyt että eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sanotaan lakiehdotukset pää on kierrosta toinen käsittely on päättynyt

kuten äänestyksen kotona puvut on hyväksytty ja muut luvut omien etujen mukaista katsottu hyväksytyksi koko balkanin oma hyväksytty mietinnön mukaan s

seuraavaksi ministeri ihalainen

kreikkalainen seuraava erä maksuerää omena

euroalueen hajoaminen ei ainakaan ole epätodennäköisempää kuin vuonna kaksituhattakymmenen jolloin juuri hajoamista lähdettiin tukipaketti politiikalla

paatelo

äänestyksessä

on tehty viidestä poikkevertuksi

äänestyksessä

äänestykseen hallitus ottaa mielialaan tacomando kuusi eepos yhdeksäntoista iskun turvakseen miten muka

ojala

nyt näissä sopimuksissa missä on siirrytty uuteen käytäntöön se ei ole koskenut vanhoja toimitusjohtajien tai johtoryhmän jäsenten eläkkeitä eli on puhuttu vain uusista

aatterotille tila

ja seuraava puheenvuoro

sataneljäkymmentäyksi ääntä neljä ääntä eli toista poissa jos kuntoutus nyt mietin miten tujaus tämän tylskaksikymmentäneljä ei

ehdotukset ovat vastakkaisia joten ensin äänestetään ville vähämäen ehdotuksesta timo kallin ehdotusta vastaan sitten voittaneesta johanna karimäen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan äänestysjärjestys hyväksyttäneen

miten vanhemmuuden tukea ollaan kehittämässä ja lisäämässä miten valtion toimenpitein panostetaan lapsiperheiden kotipalveluihin ja matalan kynnyksen palveluihin

konttiliikenneasiassa ei myöskään tapahtunut mitään